mitä omistajaohjausministeri sitten tekee että posti noudattaa kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia velvoitteita

millä tavalla turvataan postiasetuksen ja postilain kirjain siitä että postin palvelut ovat yhtäläisesti saatavilla kaikkialla maailmassa

nyt on suunniteltu esimerkiksi joensuun kokoisessa maakuntakeskuksessa niin että yhtään varsinaista postin toimipistettä ja varsinaista postin toimipaikkaa ei sinne jäisi

suuria pääoma ja perintötuloja saavien verot nousevat ja pienituloisempien verotusta helpotetaan kunnallisveron perusvähennystä nostamalla

vaaleissa äänestäjät äänestivät oikeudenmukaisemman suomen puolesta ja nyt käsittelyssä oleva hallitusohjelma reivaakin suomea selvästi tälle oikeudenmukaisemmalle tielle

tämän ovat kaikki opposition edustajat muistaneet tässä salissa mainita

mutta vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se miten tuo leikkaus kompensoidaan niin että käytännössä kunnat saavat seuraavien kahden vuoden aikana saman valtionosuuden kuin tänä vuonna

tämä tapahtuu niin että kunnat saavat sekä indeksitarkistukset että kustannustason tarkistukset täysimääräisenä ja yhteisöveron korotuksesta puolet jää edelleen kuntien hyväksi

sillä että vedotaan valtionapujen vähenemiseen ei tule kuntien palveluja leikata

tällä on nimenomaan se merkitys että kuntienkin tulot kasvavat ja kuntien talous saadaan terveemmälle pohjalle

tältä kannalta keskeinen asia on se että hallitusohjelmassa on kirjaus jonka mukaan elyjen ja avien toimintaa kehitetään niiden nykyisen määrän ja rakenteen pohjalta

alueen elinkeinojen kehittäminen ja uusien työpaikkojen luominen edellyttääkin että myös tässä työssä mukana olevat viranomaiset ovat alueella tuntevat yritykset ja tuntevat muut alueen toimijat

arvoisa puhemies

tässä itä ja pohjois suomen erityisasema harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien alueina on turvattava ja tätä kautta varmistettava yhteisön rahoitus näille alueille myös tulevaisuudessa

itä ja pohjois suomen osalta hallitusohjelman kirjaukset muun muassa se että suomi nostetaan johtavaksi luonnonvarojen ja materiaalin kestävän taloudellisen sekä innovatiivisen hyödyntämisen osaamisen maaksi luovat myös mahdollisuudet kehittää alueiden omiin vahvuuksiin perustuvia elinkeinoja

työttömyys erityisesti nuorisotyöttömyys on monissa euroopan maissa hälyttävän korkealla ja siten myös työttömyyteen liittyvät lieveilmiöt hyvin yleisiä

myöskin tämä vaatimus on esitettävä kreikan uudelle hallitukselle

minkälaisia tavoitteita he tuovat neuvotteluihin joilla on todellista merkitystä siihen miten kreikan taloutta saadaan nostettua

direktiivi viedään kansalliseen lainsäädäntöön ja siinä on aina tietty mahdollisuus sitten ottaa kansallisia näkökohtia huomioon ja edellisessä hallituksessa liikenneministeri kyllönen oli toiminut juuri näin

samanaikaisesti useissa maissa on leikattu juuri niistä palveluista joita vaikeassa tilanteessa olevat ihmiset eniten tarvitsisivat

kasvun aikaansaaminen on kaiken week on se että se on pohjaedellytys sille että kreikan taloudellista tilannetta saadaan parannettua ja myöskin velkakestävyyttä parannettua

omien rikkauksien hyödyntämisen ohella voimme olla suunnannäyttäjiä muun muassa ympäristöystävällisessä kaivostoiminnassa ja tämän kautta luoda myös kysyntää maailmalla tällaiselle teknologialle

nyt kun täällä vielä tuli esille se että tämä on mahdollista sitten sitoa laajempaan lainsäädäntöön niin on aika erikoista että nyt sitten lyhyelle aikavälille lähdettäisiin tekemään oma ratkaisunsa

arvoisa puhemies

hyvä kirjaus ympäristöpolitiikan puolella tähän liittyen on että vaikutetaan aktiivisesti eun materiaalitehokkuuspolitiikan muotoiluun ja laaditaan kansallinen ohjelma materiaalitehokkuudelle ja luonnonvarojen kestävälle käytölle sekä selvitetään mahdollisuuksia niiden mittaamisen ja arvioinnin kehittämiselle

yhdysvaltojen puutteellisesti säädellyistä finanssimarkkinoista alkanut talouskriisi on koetellut eurooppaa ja muuta maailmaa jo nyt useamman vuoden ajan

jos kaikki tarmo kiinnitetään siihen miten helpotetaan kreikan velanmaksua niin silloin ei puututa oikeisiin asioihin koska jo tällä hetkellä kreikka maksaa pienemmät kulut velastaan kuin muut ohjelmamaat tai esimerkiksi italia

tällaisilla menetelmillä on kysyntää sekä euroopan unionissa että maailmalla

suomi on muiden euromaiden tavoin joutunut osallistumaan euroalueen vakauttamiseen takaamalla sekä euroopan rahoitusvakausvälineen ervvn että euroopan vakausmekanismin evmn kautta annettuja lainoja ongelmiin joutuneille euroalueen valtioille

puu on merkittävä luonnonvara jonka käyttöä tulee monipuolistaa ja jalostusarvoa nostaa jotta uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja saadaan kehitettyä erityisesti niille alueille jotka ovat kärsineet puunjalostusteollisuuden rajusta rakennemuutoksesta

päätös osallistumisesta takauksiin on tehty koska euroopan taloudet ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa

arvoisa puhemies

suomen talouteen kohdistuvien tartuntavaikutusten minimoiminen on tärkeää nimenomaan suomalaisten työllisyyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi

pääministeri viittasi siihen että tätä uudistusta tarvitaan jotta koko maa saadaan pysytettyä asuttuna

tä mä on hyvä linjaus ja tällä linjauksella voimme olla mukana edistyksellisimpien eu jäsenmaiden kanssa luomassa eulle globaalia politiikkaa jolla maapallon lämpeneminen saadaan pidettyä tasolla joka ei uhkaa tulevaisuuttamme

me olemme kaikki varmasti äärimmäisen iloisia jos voidaan todellakin osoittaa että tämä tulitauko pitää ja päästään sellaisiin ratkaisuihin että erityisesti siviiliväestö kykenee jatkamaan elämäänsä tuolla alueella

itse kannan huolta nimenomaan siitä kun nykyään liikenneväylät kustannetaan veroeuroilla ja ne tulevat progressiivisen verotuksen kautta jolloin suurituloiset maksavat enemmän kuin pienituloiset ja myöskin nyt kun tämä muuttuisi tämän ehdotuksen mukaisesti erilaisilla maksuilla korvattavaksi ne olisivat tasasuuruisia kaikille ja erityisesti tuolla maaseudulla itä ja pohjois suomessa on hankala löytää vaihtoehtoa omalle autolle jolloin näille ihmisille lankeaisi suurempi vastuu

kriisin akuuttien seurauksien hoitamisen lisäksi on paneuduttu euron valuvikojen korjaamiseen ja tulevien kriisien ehkäisemiseen

tämä on ollut erittäin tärkeää tässä yhteydessä

arvoisa puhemies

mehän tiedämme nyt tällä hetkellä että hyvin paljon on käyty informaatiosotaa

vanhuslain tavoitteena ja yleensä vanhuspolitiikan tavoitteena tällä hallituksella on ollut se että vanhukset voisivat asua aivan niin kuin itse toivovat

sosialidemokraattien lähtökohtana on että euroalueen valtiot ottavat ensisijaisen vastuun omista talouksistaan ja suomalaisten riskit rajataan

haluaisinkin tietää siitä miten paljon tiedetään siitä miten vanhukset haluavat asua kun esimerkiksi oma toimintakyky heikkenee

mihin perustuu se ajatus että osakeyhtiö olisi läpinäkyvämpi ja sen toiminta seurattavampaa kuin budjettirahoitus

yksi suurimpia ongelmia vanhusväestöllä on yksinäisyys

miten sitä voidaan lievittää esimerkiksi erilaisia asumisratkaisuja miettimällä esimerkiksi erilaisia ryhmäasumiseen liittyviä asioita niin että tuo yksinäisyys ei olisi se ongelma joka ajaa sitten vanhuksia esimerkiksi laitoshoitoon tai toimintakyvyn heikkenemiseen

äänestyksessä on annettu satakaksikymmentä ja äänten kuusikymmentäkuusi ei ääntä tyhjä nolla poissa kolmetoista arvoisa puhemies

kreikan irlannin ja portugalin lainaohjelmille päätetty pidennetty maksuaika tarjoaakin näille maille mahdollisuuden nousta nopeammin jaloilleen ja antaa myös sosiaalisesti oikeudenmukaisemman mallin lainan takaisin maksamiselle

ilmoitan että tarkoitukseni oli äänestä ei

laina ajan pidentämisen tavoitteena on edesauttaa maiden edellytyksiä palata velkamarkkinoille ja saada pitkällä aikavälillä maiden velkasuhteet kestävälle tasolle

minäkin olen varsin huolissani siitä ympäristönsuojelun tasosta ja luonnonsuojelualueisiin käyttävien rahamäärien tasoista mitä hallitus esittää

tämä on lainoittajien eli myös suomen etu

on todella harmillista että niinkin hyvä asia kuin biotalous hallituksen kärkihankkeena uhkaa nyt jäädä sitten tällaiseksi mustaksi pilveksi jos metso ohjelmaa ei kyetä riittävällä tasolla toteuttamaan seuraavassa budjetissa

arvoisa puhemies

meillä ei ole varaa euroopan sosiaaliseen kriisiin

vaikka monien maiden taloudellinen tilanne pakottaa valtiontalouden tasapainottamiseen budjettileikkauksienkin kautta on katsottava tarkkaan mistä leikataan

nimittäin pitää löytää tasapaino metsien käytön ja metsien suojelun ja luonnonsuojelun välille

meillä on tässä hyvä väline se ei ole ollut kovin kallis ja nyt pitäisi todella hallituksen miettiä että niitä välineitä joita meillä ympäristön ja luonnonsuojeluun on käytettävissä käytettäisiin niin että myöskin riittävä rahoitus olisi olemassa

suomessa kaikki vaalit ovat vahvasti henkilövaaleja ja tämä on merkinnyt sitä että yksittäiset ehdokkaat satsaavat joskus hyvinkin paljon vaaleihin

kyproksen ohjelmassa sdpn pitkään korostama sijoittajavastuu toteutuu historiallisen laajasti

tämä aiheuttaa tietysti epätasa arvoa ehdokkaitten välillä ja myöskin sitä että saattaa olla että tämä on yksi syy siihen että näitä epäterveitä piirteitä suomalaisessa politiikassa on

kriisin tulevissa ja ennalta ehkäisevissä ratkaisuissa onkin vahvistettava kautta linjan sijoittajavastuusta eli siirtymistä bail outista bail iniin kuten valtiovarainministeri jutta urpilainen eri yhteyksissä on korostanut ja kokouksissa työstänyt

kun on tätä tehtyä vaalilakia tarkasteltu onko nähty tarpeelliseksi tehdä siihen jotain muutoksia esimerkiksi vaalirahakatto

tästä hallituksen selonteosta puuttui lähes kokonaan se taso miten suomen kansalaiset voivat vaikuttaa euroopan unionin päätöksentekoon

hyvin monesti mennään eun selän taakse silloin kun joitakin ongelmia tulee mutta tärkeintä sen kannalta että ihmiset kokisivat että he voivat vaikuttaa kaikkiin asioihin jotka heidän elämäänsä vaikuttavat on tietoisuus siitä että mitkään ovet eivät ole suljettuna

tällä hetkellä monesti kansalaiskeskustelussa tulee sellainen tunne että no se eu päättää

arvoisa puhemies

meidän pitäisi todella avata euroopan unionin tasolla tehtävää päätöksentekoa ja kehittää itse keinoja joilla kansalaiset voivat aidosti vaikuttaa jo siinä vaiheessa kun asioita lähdetään viemään eteenpäin

aivan kuten valtiovarainministeri rinne juuri totesi nyt kreikalle ei olla antamassa lisää rahaa ei olla antamassa velkoja anteeksi

ollaan tekemässä mahdollisimman hyvä poistuminen tästä ohjelmasta sellainen joka hyödyttäisi parhaalla mahdollisella tavalla koko euroopan unionia ja myöskin kreikkalaisia itseään

meillä pitää olla myös omia ideoita mitä haluamme viedä euroopan unionin tasolla eteenpäin tällä tavalla ottaa kansalaiset mukaan tähän kehitykseen koska tämä on yhä tärkeämpi demokratian taso meille suomessa

kun me saamme hoidettua nämä kriisimaat mahdollisimman hyvin ja saamme tämän yhteisen investointipaketin toimimaan myös euroopan unioniin tulee uudenlaista vetovoimaa investoinneille

itämeren alueella on paljon erilaista yhteistyötä erilaisia organisaatioita järjestöjä

eikö nyt kaikkein tärkeintä suomen talouden nousun kannalta myöskin ole se että euroopan unionin alueella saadaan investoinnit liikkeelle

yhteistyötä tehdään eun puitteissa ja eun ulkopuolella ja onkin erinomaisen hyvä että myöskin euroopan unionin lainsäädäntöä kuten meristrategiadirektiiviä voidaan toteuttaa myöskin jo olemassa olevien järjestelmien puitteissa kuten helcomin puitteissa

koska suomi on vientivetoinen ja nimenomaan euroopan unioni on sen vientikohde niin tapahtuipa se millä tavalla tahansa kun saamme pyörät pyörimään euroopassa se on aina meille hyväksi

tämä on nimenomaan sitä oikeaa suuntaa yhteistyölle mitä itämeren alueella täytyy tehdä jotta integroidaan olemassa olevat järjestelmät myöskin toteuttamaan uusia toimia

suomi on ollut vahvasti mukana toteuttamassa ja ideoimassa pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa jota on toteutettu naapuruusinstrumentin kautta enpi ohjelman kautta ja nyt tulevassa rakennerahastouudistuksessa ja rahoituskehyksessä tullaan myöskin tätä osuutta tarkastelemaan

olisi hyvä tietää turvataanko pohjoisen ulottuvuuden rahoitus myöskin tulevaisuudessa enpi järjestelmän eli naapuruusinstrumentin kautta ja myöskin se miten sitten myöskin kolmannet maat ovat entistä paremmin mukana interreg yhteistyössä jota pitää vahvistaa täällä itämeren alueella niin että myöskin rahoitus varmistuu sitten näihin hyviin hankkeisiin joita tällä alueella on syytä tehdä

arvoisa puhemies

kun suomessa on otettu ne askeleet että on valittu ydinvoima yhdeksi energialähteeksi meidän on luonnollisesti huolehdittava myöskin sitten omasta jätteestämme

kolme valiokuntaa käsittelee sitä ja uskon että eduskunta pääsee siihen hyvin yksityiskohtaisesti kiinni ja sen jälkeen sitten palaamme näihin kysymyksiin

mehän kuvittelimme myöskin että meidän kaivoksemme eivät tuota minkäänlaisia ongelmia pohjavedelle

eli kysymys on siitä että kun me itse hoidamme ja pyrimme hoitamaan taloutemme hyvin niin vaadimme tätä myös muilta

millä tavalla nämä arktisen alueen uudet mahdollisuudet tulevat huomioiduksi tässä työssä ajatellen pohjoisen ja itä suomen elinkeinoelämän kehittämistä ja nimenomaan ottaen huomioon tämän keskustelun joka on täällä käyty jossa erityisesti halutaan että se kehitys tapahtuu kestävän kehityksen mukaisesti luomalla uusia mahdollisuuksia esimerkiksi ympäristöteknologiaan liikenteen kehittämiseen ja näin poispäin

kysyn nyt kuitenkin pääministeriltä vielä sitä kun tämä tähtää tulevaisuuteen se ei ratkaise tämän hetken ongelmia ja meillä on euroopassa erittäin isoja ongelmia kasvun aikaansaamisesta työllisyyden parantamisesta ylipäätänsä ihmisten elämäntilanteen parantamisesta erityisesti näissä kriisiytyneissä maissa

eli ei voida tällä hetkellä vielä olla varmoja siitä että näitä riskejä ei olisi esimerkiksi siinä tilanteessa kun jääkausi tulee tai sitten ikiroudan sulamista tapahtuu

itse kyllä toivoisin vakavasti sitä että me olisimme tässä eturintamassa ennen muuta näitten uusien energialähteitten uusiutuvien energialähteitten kehittämisessä ja sitä kautta saisimme myöskin vientiä vetämään tuonne maailmalle

on äärimmäisen tärkeätä että nyt eduskunta antaa selkeän viestin siitä että postipalvelut pitää turvata koko maassa tasa arvoisesti

eli toivon että saamme kunnon ratkaisun suomeen mutta minun mielestäni on turha ja liian heppoista puhua siitä että tässä ei olisi riskiä

kun näitä muutoksia on aikaisemmin tehty kilpailua avattu on ollut erittäin tärkeätä se että yksityiset toimijat eivät pääse kermankuorintaan koska kun näin tapahtuu niin se eittämättä merkitsee postin kuihtumista koska sen pitää joka tapauksessa hoitaa nämä yleisvelvoitteet kaikkialla suomessa

arvoisa puhemies

tätä on vielä varmistettava kaikki mahdollinen uusi tekniikka hyödynnettävä ja pidettävä huolta siitä että suomen seuraavat askeleet eivät ole ydinvoimaa vaan todellista uusiutuvaa energiaa jolla aidosti ratkaistaan sekä energia että ilmastokysymykset

on totta että meidän asuntopolitiikan kaikkein pahin kompastuskivi on se että siellä missä on tarve asuntoihin kohtuuhintaista asumista ei ole tarjolla

tästä on pidettävä kiinni ja se lähtökohta on se että viitenä päivänä viikossa posti kulkee

se tuleeko tämä onnistumaan vai onko tuloksena vain nykyistä heikompi varautuminen vuosi ja peruskorjauksiin jää nähtäväksi

siellähän ei ole ollut enää yhtään vakinaista postitoimipaikkaa koko maakunnassa viime helmikuun jälkeen

tässäkin voi sanoa että tämä asukkaiden näkemys on varmasti oikea oikeansuuntainen mutta riittämätön koska meillähän kohtuuhintaisen asumisen ongelmat ovat kuitenkin syvemmällä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minusta ei mitenkään voi asettaa vastakkain kysymystä siitä että annamme vapaaehtoista kehitysyhteistyötukea esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kautta

on erityisen tärkeää että valtiot tekevät yhteistyötä mutta on myös erittäin tärkeää että järjestöt tekevät yhteistyötä sekä euroopassa että lähialueilla mutta myös globaalisti

sen takia on kyllä erittäin tyytyväisenä pantava merkille koskien sitä rahaa jota eduskunta on pitkään lisännyt budjettiin että kuurojen maailmanliitolle tuleva avustus on nyt täällä budjetissa

vaikka meillä on erittäin kireät taloudelliset tilanteet niin tältä osinhan kysymys on siitä että kansalaisjärjestöt ja kansalaisjärjestöissä toimivat ihmiset voivat enemmän tässä vaaralliseksikin käyneessä maailmassa tehdä yhteistyötä

meidän pitäisi mieluummin puhua siitä miten autamme kehitysmaita auttamaan itseänsä miten mahdollistamme maataloustuotteiden tuonnin eurooppaan

jo tällä hetkellä kohtuuhintaisten vuokra asuntojen vaje on suuri ja ongelma vain pahenee muun muassa kasvaneen maahanmuuton seurauksena

nythän me dumppaamme isolla rahalla omia maataloustuotteitamme afrikkaan esimerkiksi

nyt tarvittaisiinkin erityinen toimenpideohjelma jolla aran mahdollisuuksia toimia kohtuuhintaisen asumisen moottorina kehitettäisiin

näihin rakenteisiin ennen kaikkea pitää kiinnittää huomiota antaa mahdollisuus kehitysmaitten taloudelle päästä paremmalle kehitysuralle ja se tapahtuu niin että yksinkertaisesti teemme tästä maailmankaupasta nykyistä reilumpaa

se myöskin rakentaa näitä yhteistyön siltoja sekä naapurimaitten että laajemmin euroopan ja koko maapallon ihmisten välillä